valiokunta pitää erittäin valitettavana että eduskunnan lausumaa ei ole otettu huomioon

mutta sitähän ei ole haluttu tehdä sen takia että tässä on portti sille että lukukausimaksut tulevat myöskin suomalaisille opiskelijoille

ukkolalle ihan rakentavahenkisesti että älkää syyttäkö äsken mainitussa asiassa ketään muita kuin vihreitä

ensimmäinen tilaisuus oli täällä vanhan puolen auditoriossa jossa oli sarvakset ja kumppanit kertomassa sen että nyt on jotakin aivan tavatonta että nyt on saatu oliko se tulppaaniin uusi väri vai oliko neilikka vai mikähän lie ollut

sitten arvoisa puhemies vielä yksi näkökohta

nämä saksanhirvet söivät kaiken kasvillisuuden ja kun tuli sopivasti rankkasateita niin vielä sitten nämä kunttakerroksen materiaalit menivät mereen

ajatelkaa että esimerkiksi oulun yliopistossa ei edes tiedetty montako jäsentä tällaisessa hallintoelimessä on ja siellä on kuulemma valittu kaikki henkilöt jo valmiiksi ja sitten niitä vekslataan eestakaisin sen mukaan mitä eduskunnasta viestejä tulee

minusta tämä on keljuilua rankimman mukaista keljuilua ja eduskunnan halveeraamista ja tyhmää

ensinnäkin kaksi ja puoli vuotta sitten hallitusneuvotteluissa olivat kirkkaana mielessä nämä asiat jotka ovat täällä tänä päivänä esiin tulleita ja perustelut ovat vain vankistuneet tämän kahden ja puolen vuoden aikana elikkä noudatetaan hallitusohjelman säveltä ja siinä kaikki

silloin piti tehdä jotakin jotakin jonka jokainen mieltää joksikin teoksi joka on oikean suuntainen

minä sitten kysyin että anteeksi onko ihmiskunnan ja luonnon tulevaisuus pelastettu onko tämä väri jotenkin erikoinen ja antaako se erityisen mielihyvän

elikkä tässä olisi pitänyt ehdottomasti aukaista työttömyysturvalaki tämän keskustelun perusteella joka äsken kuultiin

mutta sillä tavalla aiheutetaan myöskin se että sitten sen kokonaisuuden kannalta demoralisoidaan kaikki toiminta mikä täällä eduskuntatyössä ja valiokuntatyössä saadaan aikaiseksi

kysymyshän on rankasta kombinaatiosta säännöttömillä globalisoituneilla finanssimarkkinoilla

toinen asia koskee pienpetoja arvoisa puhemies

kun siinä tilanteessa piti varmasti kertoa niin olisi varmasti demarihallituskin tehnyt että olisi siinä tilanteessa ilmoittanut mistä ne rahat otetaan kun akuutisti oli juuri ehditty kertoa ettei siellä kassassa tulopuolella mitään ole elikkä siis on pakko tehdä velkaa millä tavalla ainakin pyritään syntyvää aukkoa täyttämään niin silloin kun vihreät ovat hallituksessa niin oli aivan luontevaa että otettiin ympäristö ja energiaverot listalle

oinoselle asian jonka hän erittäin hyvin tietää että ei tarvitse mennä kauemmaksi historiassa kuin ministeri kalevi hemilän aikakauteen jolloinka eduskunnan kanssa yhteistyössä korotettiin riistanhoitomaksua jotta pystyttiin käynnistämään pienpetokampanja

sitten tästä riistavahinkolaista ja sen soveltamisesta

kun lukee tämän ja sitten lukee vielä toiseen kertaan ja sitten vielä kolmanteen kertaan ja kuuntelee neljännen kerran saman luettuna ääneen niin herää kysymys että missä tässä oikein mättää

nyt katsotaan mitenkä se toimii

kaikki ovat päässeet lausumaan näkemyksensä prosessi on käyty asiallisin perustein ja päätynyt hallituksen esityksen mukaiseen lain sisältöön ja siihen kaikki tyytykööt

siis nämä meille luontoon alun perin kuulumattomat pienpedot olivat runsastuneet kohtuuttomasti ja me ryhdyimme luonnonsuojelujärjestöjen kanssa yhteistoimin rajoittamaan niitä

arvoisa puhemies

lisäbudjetissa osoitettiin lisää varallisuutta näitten vahinkojen korvaamiseen

onko sillä tavalla että hila on niin korruptoitunut että hila on joittenkin lääkevalmistajien talutusnuorassa ja sillä tavalla tällainen menettely on mahdoton

enpäs nyt kommentoi tuota mitä äsken kuulin

mutta se että nyt tomaattia rupean rouskuttamaan ei tee tuota toi ne on vaikea vaikuttaa vähän vaikealta keksinnöltä

minä toivon että varsinaisessa ensi vuoden budjetissa tätä asiaa vielä hoidetaan eteenpäin niin että kun tiedossa on mikä se vahingonkorvausmäärä suurin piirtein kokonaisuudessaan on se tilanne ennakoidaan niin että ne korvaukset pystytään välittömästi maksamaan

arvoisa ministeri tässä kun olitte siellä tpn esittelyssä niin sinä aikana kommentoin tätä erityisryhmien asunnontarvetta

se on ihan luontevaa koska me olimme hallitusneuvotteluissa kaksi vuotta sitten nimenomaan näitä ympäristö ja energiaveroja pitäneet esillä ja toivoneet että niissä asioissa päästäisiin eteenpäin aivan niin kuin ed

tässä olisi pitänyt olla joku esimerkki niin sitten olisi päässyt jyvälle joku keissi linko sanoo joka kertoisi sen että niin kuin sanotaan kun herää kysymys että tässä on jotakin kähmintää taustalla

aikaisemmin ei täällä keskustelussa eikä ilmeisesti viime hetkinäkään ole tullut esille se että muuttoliike on varsin huikea erityisryhmissä

no juu se on sen takia että pystytään mahdollisimman pitkiä matkoja kuljettamaan niitä tomaatteja etteivät ne mene rikki kuorestaan elikkä eivät mehut tule ulos

kanervalle vastatessani toteamaan olen lukenut tämän useampaan kertaan vähän poikkeuksellinen menettely mutta tällä kertaa erinomaisen paikallaan koska tämä hallituksen esitys perusteluineen on kaikkien aikojen trapetsitaiteen esimerkki erilaisten intressien yhteensovittamisyritykseksi

arvoisa puhemies

olemme siis ruokakulttuuria edistäneet huikeasti geenimuuntelutekniikalla

muuten tämä jää kyllä niin kuin ilmoille roikkumaan

puhemiesneuvoston ehdotus on hyväksytty ja asia arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten käsitellään päiväjärjestyksen viidestoista asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta keskustelua kansanedustaja pulliainen puhemies nyt voin kai ihan hyvällä omallatunnolla sanoa että tämä on esitys jota olen ajanut varmasti ministeriä kiusaksi saakka kiusannut tällä asialla

aivan lyhyesti

tämä ministerin äskeinen puheenvuoro oli aivan mainio sisällöltään koska fingridhän ilmoittaa lehdistössäkin että eihän sitä voi tällä tavalla hajautetusti tehdä että heidän verkkonsa ei kestä sitä

elikkä sen viljelyn ongelma on maissikoissa joo sekin ja nyt piti keksiä sitten jokin konsti sillä tavalla että pystytään elegantilla tavalla maissikoison toukka siinä kasvissa tappamaan ja keksittiin että bacillus thuringiensis se bakteeri tuottaa itsessään bt toksiinia siis nimitys tulee siitä bacillus thuringiensista

ihan lyhyesti vaan että euroopan unioni on ottanut tämän tehtäväkseen elvytysohjelmansa mukaisesti ja katsotaan nyt mitenkä se kainuun perukka hoitaa hommansa saa hommansa kuntoon tässä yhteydessä keskustelu on nyt päättynyt tätä voi myös new uskallus hyväksytään ja osille että liikenne kyse oli

se merkitsee uustuotantoa ja muutostöitä olevassa asuntokannassa ja korjausrakentamista siinä ohessa

nyt kun tätä keskustelua on käyty tämä on aika jännittävä homma sinänsä niin nyt on hyvin selvästi tuotu erilaisia perusteita ympäristö ja energiaverojen puolesta ja niitä vastaan mikä on hyvää mahdollisesti mikä on huonoa mikä on erittäin huonoa ja kaikella on hintansa sekä ympäristöpoliittisesti että sosiaalipoliittisesti ja yleispoliittisesti

minä ymmärrän erittäin hyvin että ensi keväänä on jotkut vaalit ja vakka suomestakin joskus valitut haluavat saada uudelleen rekrytoinnin tähän instituuttiin ja silloin pitää tietysti käyttää kaikki julkisuusmahdollisuudet millä niitä pinnoja voi kerätä ja se on aivan luonteva ja suorastaan poliitikolle synnynnäinen taipumus jota pitää vaan ruokkia eikä suinkaan inhiboida

elikkä kiitoksia paljon todistuksesta

the elect president presidentti obama valitsi arvostetun joukon talouseksperttejä omaan hallintoonsa

elikkä kysymys on pienteurastamoista ja niitten eu lainsäädäntöön liittyvistä hygieniavaatimuksista lupamenettelyistä ja kaikesta byrokratiasta jossa tietysti lähtökohta on se että hygieniasta ei pidä tinkiä riskejä ei pidä lisätä pikemminkin vähentää

suosiolla arvoisa puhemies pönttöön

sitten se asia mikä tässä nyt tulee esille on se että jos niitä petojen aiheuttamia porovahinkoja on onni j

usan kriisi osoittaa syventymisen merkkejä

se todella rupesi toimimaan

kiinan edustaja ja pulliainen puvut joissa jo syys näyttää tutut oi koivu vahinkoja on niin paljon että se lukuporokanta laskee niin siitä seuraa automaattisesti se että riistavahinkolain mukainen korvausmäärä pitää saada niin nopeasti maksuun kuin mahdollista koska siihenhän ei löydy mitään muuta lääkettä kuin se että porot ostetaan muualta

mutta toisaalta jos prosesseissa ja menettelyissä on sellaisia ongelmia joita ei kukaan miellä mielekkäiksi niin niistä pitää niin suuressa määrin päästä eroon kuin eu lainsäädäntö sen sallii ja tässä on nyt yritys siihen suuntaan

kiinnitän huomiota eräällä tavalla jatkoksi sille mitä ensimmäisen viisiminuuttisen aikana tuli sanottua muutamaan näkökohtaan

merkittävin täydennys siihen aikaisempaan puheenvuorooni on se ja olisin aivan erikoisesti toivonut että valiokunnan arvoisa puheenjohtaja olisi ollut kuuntelemassa tätä mistä täällä maapallolla on nimittäin itse asiassa tällä hetkellä kysymys

näinhän se pitää tehdäkin

koko tämänkertaisen sanomani ydin on siinä että luonnonvarojen käyttö on maankäytöllinen kysymys

uskon ihan vakaasti siihen että jos demarit olisivat nyt vetämässä hallitusta niin suurin piirtein samalla tavalla se keskustelu menisi mutta oppositiolla on suvereeni oikeus ja velvollisuus arvioida rankimman jälkeen kaikkia hallituksen toimenpiteitä ja sitä puhetta me olemme täällä hallituksen puolella ei nyt korvat punaisina mutta innokkaasti kuunnelleet

arvoisa puhemies

tässä on muun muassa pudasjärven pienteurastamo jota olen ollut aina kun aika on saamassa aikoinani aikaansaamassa ja junaillut siihen valtion rahoituksen jnp

minä sanoin tälle tutkijajengille joka sitä kehui tässä talossa että teidän kannattaa lotota joka kerta te saatte kaikki lottovoitot seuraavat sata vuotta

arvoisa puhemies

olin kirjoittamassa alkusyksystä kolumnia maatalouspuolen keskeiseen lehteen ja minä jätin sen kolumnin kesken kun minä ajattelin että nyt ei passaa hämmentää tätä kenttää oikein paljon

luonnonvaroista ja luonnonvarojen oikeudenmukaisesta jaosta niitten käytön jaosta ja sen pohjan säilyttämisestä niin että uusiutuvat uusiutuvat

niitä on muutamia muitakin joita tämä koskee yli käyvää

ja aivan täsmälleen samaan johtopäätökseen näyttävät ajautuneen myöskin hal lituspuolueitten ympäristövaliokunnassa istuvat edustajat kun ovat päätyneet seuraavanlaiseen lausumaehdotukseen

te olette niin rautaisia että te keksitte sen jujun että se on niin spesiaali juttu että se kerta kaikkiaan onnistuu

tähän sisältyy pieni biologinen mahdollisuuskin nimenomaan siellä suomussalmella

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokunta

näin tämä on näin me olemme sen aina todenneet täällä kerta toisensa jälkeen näitten vuosien aikana aina ollaan samassa tilanteessa kerta toisensa jälkeen

olisi minusta erinomaisen paikallaan saada perintöainesta esimerkiksi pudasjärveltä ja sieltä suunnalta ostettua niin että se kanta siitä jonniin verran vielä laadultaan paranisi

no sitten meni muutama kuukausi ja eräs talon virkamies joka on kovasti tiedefriikki toi julkaisun ja sanoi että ei se nyt ihan spesiaalia ollutkaan että tässä on julkaisu niin että se tappaa mikrobit siitä kasvin juuresta että ei kannata lotota ei kannata lotota

mitä on tapahtunut

lähetekeskustelua varten esitellään pääjäristyksen kuudestoista asiat elikkä hyvä että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausuu

ne on vesitetty kaikki

tässä mietinnössä arvoisa puhemies on nyt meikäläisen retoriikalla arvioituna hiukan persoonallisia lähestymistapoja

eduskunta edellyttää että hallitus ennakkovalvonnan keventämishankkeessaan ryhtyy myös toimenpiteisiin ympäristönsuojelun jälkivalvonnan tehostamiseksi selvittämällä valvontamaksun käyttöönottamista ja jälkivalvonnan sisällöllistä kehittämistä

minä nimittäin kirjoitin sellaisesta aiheesta että mitä ihmettä tapion neuvontajärjestelmä tekee ulkopuolella metlan

nyt tarkastusvaliokunta on ottanut käyttöön niin kuin arvoisat edustajatoverit ovat huomanneet uudenlaisen kielenkäytön jossa terävyysastetta on nostettu hyvin selvästi

se oli poikkeuksellisen hyvin tehty hallitusohjelmakohta koska siinä sanottiin miljoonatkin joilla lähdetään liikenteeseen

elikkä tämä tilanne pitää käyttää hyväksi mutta se lainsäädäntö joka täällä yksimielisesti on saatu aikaiseksi pitäisi saada toimivaksi ja joille se on se on

keskustelu on päättynyt

mitä on tapahtunut

ei ole tapahtunut yhtään mitään ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa että tämä järjestely on edelleen voimassa

tänä päivänä sovittiin suorastaan brutaalista kielenkäytöstä liittyen näihin tietokonehankintahommiin ja se on tulossa eduskunnan isoon saliin arvioitavaksi

ja sitten kun me hyppäämme vielä tähän amfloraan joka nyt on päivän sana niin siinähän on kysymys tärkkipotusta ja sillä tavalla että sillä geeniteknisellä ratkaisulla tuotetaan lisää tärkkelystä elikkä tärkkiä paperiteollisuutta varten

mikseivät ne voi olla ihan täsmälleen sama organisaatio ja myöskin sieltä sitten ne kenttäyksiköt kenttätoimijat saavat suoraan ne neuvonsa

ei se ole pohja millekään käytölle

siis toisin sanoen kaikkia näitä tämän laatuisia hallituksen esityksiä pitää projisoida siihen todellisuuteen jota me olemme kaikin tavoin yhteisesti halunneet estää syntyvän

se joudutaan kapseloimaan sinne niin että siitä ei tule kestäviä ympäristöongelmia aivan täsmällisen samalla tavalla erikoisesti kaikissa niissä tapauksissa joissa mineraalien hyödyntämisessä niin sanotun sivukiven osuus on valtavan suuri eli samalla kun perhe ja

minusta tämä valtiovarainvaliokunta joka koostuu äärimmäisen sivistyneistä ihmisistä voisi kuitenkin joskus sortua samanlaiseen kielenkäyttöön

minä kannustan ministeriä jatkamaan tällä linjalla

ja mitä siinä tuotetaan

tämä tarkoittaa myöskin sitä että vesiviljelyn osalta elikkä vanha termi kai oli kalankasvatus niissä suhteissa joudutaan tekemään erityisiä toimenpiteitä

varmasti voidaan tuolla tavallakin asia ilmaista silloin kun niin ajatellaan kuten ed

ei tuoteta amylaaseja vaan amylopektiineja

arvoisa puhemies

se oli jännää että rinnakkaiselolain valmistelun yhteydessä myönnettiin että se on myrkyllistä mutta sitten peruutettiin että se on haitallista se myrkky on paha sana sitten sanottiin että ei se niin oikein myrkyllistä ole mutta se maistuu peelle

olin sahalla tehdään monttu tehdään sivukivivuori ja peitetään laajoja alueita ja ne kaikki ovat pois muusta käytöstä

asko seljavaara äsken juuri totesi

arvoisa puhemies

mutta se mitä tällä tuloksella syödään on uskottavuus ja luottamuspääoma nimenomaan sillä tavalla että siis niin kuin syödään sitä uskottavuutta ja luottamusta joka tämänlaatuiseen lainsäädäntöön sisältyy josta tässä on kysymys lähtökohtaisesti

tulevaisuusvaliokunta katsoo että kansallisen energia ja ilmastopolitiikan ydinhaasteena on kestävä ja työllistävä kasvu suomessa

minä kävin katsomassa vesiviljelyä siellä nauvon ja rymättylän välisellä alueella ja rihmaleväköt olivat kaikki vallanneet rakkoleväköt ja tappaneet rakkoleväköt

jos sitten ajatellaan peltomaan käyttöä